niiden määrärahojen puitteissa joita meillä on me tulemme suuntaamaan niitä niin tehokkaasti kuin mahdollista jotta jokaisella eurolla joka harmaan talouden kitkentään suunnataan pystyttäisiin saamaan mahdollisimman hyvä tehovaikutus

meillä on huippuosaamista poliisiorganisaatiossa verohallinnossa ja me teemme niillä resursseilla mitä on tätä työtä

nyt näyttää siis siltä että tämä kiistelty indeksi toimiikin eläkeläisten näkökulmasta paremmin ja indeksin vaikutuksesta eläkkeet nousisivat enemmän kuin palkansaajilla

arvoisa ministeri kysyisin teiltä vielä

kyllä olen

mikä on tämän hetken näkymä siitä millainen on kuntien talouden tilanne jatkossa ja miten ne pystyvät vastaamaan näistä palveluista joita edustaja tiilikainen täällä luetteli

haluaisin kysyä ministeri risikolta onko tämä todellakin näin ja millä aikavälillä ja koska nämä korotukset alkavat näkyä

tämä on tärkeä asia ja tietysti tässä on varmasti myöskin piiskattu sisäasiainministeriötä siihen kun on tiukka taloudellinen aika että minkä verran pystymme sisäisesti tehostamaan toimintaa niin että tämä toiminta voi jatkua hyvällä tasolla kuten nytkin

olen kiertänyt hyvin paljon tuottajien parissa ja tavannut paljon tuottajia ja keskeinen viesti on koko ajan se että meidän pitää huolehtia tuotannon kannattavuudesta ja tuottajien jaksamisesta

kansalaisten turvallisuudentunne on tietenkin äärettömän tärkeä asia ja jotta sitä turvallisuudentunnetta pystytään pitämään yllä se tarkoittaa sitä että meidän viranomaisten toimintaan voi luottaa

mutta sen eteen että se saadaan taitettua ja löydetään keinot millä se saadaan turvattua tehdään kaikki mahdollinen ja mielelläni otan tämän salin tuen siinä vastaan

nythän suuressa osassa kuntia lakisääteiset sosiaali ja terveystoimen palvelut on siirretty kuntayhtymille joten valtuuston päätösvalta rajoittuu usein siihen että päätetään minkä pankin tililtä kuntayhtymän maksut maksetaan

tietenkin silloin kun kannattavuus on vaikeaa niin silloin jaksaminen on koetuksella ja meidän ei pidä millään tavalla lisätä tässä vaikeassa tilanteessa enää sitä taakkaa

lähes kaikki tässä salissa olevat tietävät että viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana me olemme tehneet päätöksiä joissa poliisiasemien poliisilaitosten määrää ja koko organisaatiota on kevennetty ja sen sijaan on panostettu siihen että resurssit käytetään liikkuviin partioihin ja kun ne tänä päivänä kulkevat maijalla niin se on käytännössä liikkuva poliisilaitos

tämä joudutaan tietenkin tekemään siksi että on käsitelty hakemukset toiset päätyvät palautukseen ja toiset lähtevät sitten eteenpäin toivottavasti kuntapaikoille

nyt mennään taas tähän vaikeaan asiaan mutta yksi asia esimerkiksi mikä pitää koko ajan pitää mielessä on se että kun me teemme uutta lainsäädäntöä kun me teemme uutta sääntelyä niin viime kädessä se missä sitä asiaa toteutetaan on se tuottaja

edessämme on myös aika jolloin yhä useampi meistä jää eläkkeelle ja työssä käyviä veronmaksajia eli niitä joiden työllä maksetaan hyvinvointipalvelut on suhteessa paljon vähemmän

mielenkiintoista tässä on ehkä ilmiönä todeta että kun syksyllä muistamme erinäköisiä mielenilmauksia ja huolta vastaanottokeskusten perustamisesta paikkakunnille niin nyt tällä hetkellä saan lähes päivittäin yhteydenottoja ja vetoomuksia siitä että nämä vastaanottokeskukset pidettäisiin auki siellä paikkakunnilla eri puolilla suomea

no minä ymmärrän hyvin sen että siellä on jaksamisen kanssa tällä hetkellä ongelmia kannattavuuskysymysten takia ja esimerkiksi jatkuvasti muuttuvien eu kriteerien takia mutta meidän tehtävämme on luoda paras mahdollinen ympäristö maataloustuottajalle harjoittaa ammattiaan ja myöskin luoda olosuhteet sellaisiksi että siitä voi saada tulon jolla pärjää

hallitus antoi hallitusohjelmaneuvotteluissa ja kehyspäätöksessä lisäresursseja nyt me lähdemme tekemään strategiaa jolla katsotaan että tämä pystytään turvaamaan

jos vielä muistuttaa miten prosessi meni

ne on koettu hyviksi ja virkistäviksi elämää tuoviksi

kyllä tässä nyt täytyy aloittaa siitä että mielestäni kaikki eivät ole ihan sitä ymmärtäneet että kalakantoja pitää hoitaa kokonaisuuksina vesistöinä ja tässä tapauksessa koko suomea ja sitten tarkemmin ajatellen vielä tätä itämeren aluettakin ajatellen

siitä syntyi se että perustuslakivaliokunta ryhtyi pohtimaan tätä oikeastaan ihan eri tavalla

kuitenkaan me päättäjät kunnissa ja täällä eduskunnassa emme voi toimia niin että estäisimme kansalaisten kannalta välttämättömät uudistukset turvataksemme niin omat asemamme

mutta on aivan selvää se että kun nyt ministeri huovisen ja sosiaali ja terveyspoliittisen ministerivaliokunnan johdolla valmistellaan sote järjestämislakia niin tietenkin se tehdään sellaiseksi että kun se täällä hyväksytään aikanaan se on perustuslain mukainen

meillä on alueita joissa on tehty mahdottomaksi vaelluskalojen nouseminen kutupaikoilleen eli luontaiseen lisääntymiseen ei ole edellytyksiä

siksi olisi erittäin tärkeää että vahva kuntapuolue keskusta jättäisi politikoinnin tässä asiassa vähemmälle ja olisi mukana rakentavassa hengessä

eihän täällä säädetä muita lakeja

mutta mielestäni on oikein että arvioidaan että millaista lainsäädäntöä tämän päivän suomeen kannattaa tehdä ja tätä me olisimme toivoneet ryhmänä että perustuslakivaliokunta olisi voinut hieman jo etukäteen pohtia

herra puhemies

on myöskin täysin väärin edelleen väittää että vietäisiin se valta päättää ja valmistella niitä asioita pois sieltä kalatalousalueelta ja vesien omistajilta

arvoisa herra puhemies

haluan korostaa että kuntauudistus ei ole epäluottamuslause kuntien isille ja äideille jotka tekevät joka päivä hartiavoimin töitä oman kuntansa puolesta

ei viedä

ei ole mahdollista saada tätä järjestelmää toimimaan jollei synny kumppanuutta kalatalousalueiden vesialueiden omistajien eri vehkeillä kalastavien ja vaikka kaloja suojelevien välillä ja jollei sitä tehdä siellä kalatalousalueella

mitä tulee elintarvikevientiin niin olen unohtanut tässä mainita että hallitushan myöskin suuntasi lisämäärärahoja elintarvikkeiden vienninedistämisohjelmaan ja kun tätä ohjelmaa ja kaikkea siihen liittyvää valmistelua seuraa ei valmistelua vaan myöskin käytännön tekemistä niin kyllä siellä kärkeen nousee nimenomaan suomalaisten elintarvikkeiden puhtaus terveellisyys kestävän kehityksen mukainen tuotanto eli näitä asioita ei voi liikaa korostaa

arvoisa rouva puhemies

me keräämme kalakantojen hoitomaksua uudella järjestelmällä sen tähden jotta voidaan palauttaa rahaa kalavesien omistajille ja kalatalousalueille kalakantojen hoitoon poikasten istutukseen lisääntymisalueiden kunnostuksiin

lähialueiden kriisit ajavat sadattuhannet eurooppaan itse asiassa ennustetaan jopa miljoonaa turvapaikanhakijaa eurooppaan tämän vuoden aikana joista osa sitten suomeenkin löytää tiensä

on sinänsä totta että poliisin harmaan talouden torjuntaan suunnattuja määrärahoja on hieman vähemmän kuin nyt kuluvana vuonna mutta kuitenkin kuten valtiovarainministeri totesi sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon saimme lisäpanostuksia

siksi me teemme huolellisesti selonteon jolla me katsomme että me pystymme takaamaan hyvän sisäisen turvallisuuden tason me pystymme takaamaan sen että suomalainen voi luottaa siihen että saa apua kun tarvitsee ja suomi on edelleenkin tulevaisuudessa maailman turvallisin maa jopa meitä uhkaavien uusien uhkien edessä

mihin toimenpiteisiin työvoimahallinto työministeriö ja hallitus ovat ryhtyneet tämän kriittisen tilanteen korjaamiseksi ja työttömiksi jäävien ihmisten auttamiseksi

me olemme viimeisen vuodenkin aikana joutuneet aivan uuteen tilanteeseen hallitsemattoman maahanmuuton terrorismin uhan kasvun lisääntyneen kyberrikollisuuden kansainvälisen rikollisuuden vaikutusten myötä

kuulemiskierrokset ja keskustelulle varattu aika ovat äärimmäisen tärkeitä uudistuksen onnistumisen kannalta

meidän täytyy tosiaan huolehtia siitä että meillä on terveellistä puhdasta turvallista ruokaa ja sanon nyt sen kun tilaisuuden saa että kun tuo evira on ollut niin paljon tässä parrasvaloissa niin se on myöskin suomalaiset viranomaiset jotka tekevät erittäin hyvää työtä joskus kovin pikkutarkaltakin tuntuvaa työtä mutta erittäin hyvää työtä siihen että he takaavat sen että suomessa voi luottaa siihen että meillä on terveellistä ja turvallista ruokaa

ja katsomme hyvin tarkkaan poliisin osalta sen miten me kohdistamme rahat mahdollisimman hyvin niin että myöskin harmaan talouden torjunnassa onnistutaan niin hyvin kuin se on mahdollista

uskaltaisin väittää että hallituksen toimet eivät ole olleet poukkoilevia vaan määrätietoisesti on pyritty ratkomaan niitä käytännön kysymyksiä ja ongelmia joita tässä on ja osallistuttu eurooppalaiseen keskusteluun

ensinnäkin pahoittelut että minä joudun myöskin poistumaan ja ministeri vapaavuori pystyi olemaan näin lyhyen aikaa tässä mutta muutamia kommentteja

meidän täytyy tämän selonteon jälkiprosessissa miettiä hyvin tarkkaan miten me toimimme miten kehitetään viranomaisyhteistyötä mihin me panostamme mitä asioita me painotamme

mistähän se johtuu edustaja niinistö tai entinen ministeri niinistö koska turvetuotantoa ei ole tehty kovin helpoksi tässä viime aikoina

minä olen kuitenkin sitä mieltä että kotimainen turve kun se ympäristöystävällisesti nostetaan on paljon paljon parempi energiamuoto kuin tuotu kivihiili

arvoisa puhemies

mutta on aivan selvää että ely keskuksissa se resurssi kohdistuu ennen kaikkea siihen että valvotaan sitä että asioita hoidetaan hyvin ei mennä sinne paikallisesti tekemään niitä päätöksiä

siinä mielessä tämä päätös jonka hallitus teki ja jossa turpeen veroa laskettiin on perusteltua järkevää kotimaista energiapolitiikkaa

onko hän saman puolueen puheenjohtaja jonka varapuheenjohtaja eilisessä ryhmäpuheenvuorossa ilmasto ja energiapolitiikasta käytännössä musersi ja murensi suomalaisen perusteollisuuden toimintaedellytykset

suomi on erilaisten alueiden maa ja tämä otetaan huomioon myös uudistuksessa

siihen oleellisena liittyy silloin myöskin tämä hakkeen käyttö energiamuotona

esimerkiksi syrjäisillä seuduilla palvelut voidaan hoitaa vastuukuntamallilla ja on hyvä myös muistaa että työssäkäynti ja asiointialue on vain yksi vahvan peruskunnan kriteeri ei sen lopputulema

onko hallitus ehtinyt miettiä mitä vasemmistoliiton linjaus suomen energia ja ilmastopolitiikasta merkitsisi suomalaiselle työllisyydelle ja perusteollisuuden toimintaedellytyksille

kaikki esitykset joilla me nyt pystymme aktivoimaan turvapaikanhakijoita maahanmuuttajia auttamaan heidät nopeasti työelämään ja integroitumaan yhteiskuntaan otetaan nyt avoimesti vastaan ja käydään läpi tämä teidänkin esityksenne

tämä turvapaikkatilanne missä suomi on vaatii näiden meidän kaikkien kriteerien ja toimintatapojen läpikäymistä ja kyllä tässä tilanteessa meidän täytyy myöskin tiukentaa monia meidän käytäntöjä jotta me selviämme tästä ja meillä riittää voimavaroja niiden henkilöiden auttamiseen jotka ovat todellisen avun tarpeessa

mutta jos ja kun kuntien määrä vähenee luonnollista olisi että niin maakuntahallinnossa kuin valtion aluehallinnossakin aluejaossa tapahtuisi vastaavaa yksikkökoon kasvua

sitten jos lähdetään edelleen hakemaan ja vaikka löytyisikin näitä sosiaalisia perusteita niin sitten se rapauttaisi jo niin pitkälle sen pohjan millä me näitä kalakantojen hoitomaksuja kerätään joten mielestäni tämä on nyt se millä mennään

ensinnäkin olemme kaikki nähneet järkyttäviä kuvia ja lukeneet järkyttäviä uutisia siitä miten tuhannet ihmiset ovat hukkuneet merellä tai kymmenet kuolleet rekan kuormatilaan

on se sitten energiapuuta tai sitten jalostettavaa järeämpää puuta niin tämä metsänomistuskysymys on sellainen johon meidän kansallisesti pitää löytää ratkaisuja

arvoisa puhemies

arvoisa herra puhemies

tällä hetkellä hallitus työskentelee ja meillä ministeriössä tehdään työtä sen eteen että etsitään malleja metsätilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseen

me olemme myöntäneet ennenkin turvapaikat pääosin nelivuotisina mutta nyt tehdään selkeämmäksi se käytäntö että tämä turvapaikan tarve on se ensisijainen lähtökohta

meillähän on nyt käytäntö että kolmen kuukauden jälkeen pääsee työelämään ja käytännössä meillä menee nyt pidempään näiden papereiden selvittämisessä ja turvapaikkapäätösten tekemisessä koska tulijoita on ollut niin paljon

ensinnäkin täytyy toivoa että eräs kotimainen varustamo vielä harkitsee laivatilauksen tekemistä ja neuvottelut jatkuisivat hyvässä hengessä

euroopan pitää tehdä se että me luomme lailliset reitit hakeutua eurooppaan lailliset reitit hakea turvapaikkaa luomme menettelyt joilla ihmisten asiat asiallisesti tutkitaan

nyt on tärkeää että pelisäännöt ympäristönsuojelun kautta ja sitten turpeennoston kautta selkeytyvät